arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä korostaa erinomaisesti suomen ja venäjän suorien kahdenkeskisten suhteiden merkittävyyttä täydentämässä sitä yhteistyötä jota suomi harjoittaa euroopan unionin kautta eun venäjä politiikassa

nyt olemme kuitenkin saaneet tietoja että hallituksen keskeiset ministerit käyvät yhden suurvallan lähetystössä lupaamassa ulkopolitiikkaan liittyviä asioita kuten nato jäsenyyttä lupauksia suomen osallistumisesta naton nopean toiminnan joukkoihin tai lisäjoukkojen lähettämistä afganistaniin ennen kuin tasavallan presidentti hallitus tai eduskunta ovat niistä päättäneet

toinen kysymys koskee vakavaa öljytankkeririskiä

onko keskusteltu venäjän kanssa siitä että edellytettäisiin venäjän satamiin tulevilta laivoilta kaksoisrunkoa ja jääluokitusta

kysynkin teiltä pääministeri

niin tärkeätä kuin onkin verotietojen vaihtaminen maiden välillä ennen kaikkea silloin kun on kysymys näistä veroparatiisivaltioista niin näihin liittyy myöskin se ongelma että nyt nämä pienet veroparatiisivaltiot tekevät suomen kaltaisten pienten maiden kanssa joka lähes itsekin on veroparatiisi ainakin mitä tulee arvopaperipörssin hallintarekisteriin jonka piilossa käydään arvopaperikauppaa näitä sopimuksia sen vuoksi että sillä varmistetaan poispääsy niin sanotulta oecdn mustalta listalta

arvoisa puhemies

pääministeri sanoi että hän ei kommentoi

arvoisa puhemies

tämä tietenkin on ongelma koska pidemmässä juoksussa täytyisi päästä siihen että verotiedot saataisiin kaikkien maiden välillä silloin kun tapahtuu pääomien siirtämisiä pankilta toiselle

stubbin puolue jolla on ulko ja puolustusministerin salkut saattaa hyvinkin venyttää turvallisuus ja ulkopolitiikan konsensusta mikä johtaa meidän oman politiikkamme linjoille eli syvempään osallistumiseen afganistanissa

onko minulla henkilökohtaisesti kansanedustajana mahdollisuus kiljunen kommandiittiyhtiön kautta myydä eduskunnalle kansanedustajapalveluja ja nostaa nämä palkkatulot ikään kuin pääomatuloina

meillähän on unionissa säästödirektiivi joka mahdollistaa tietojen vaihdon unionin sisällä silloin kun yksityishenkilöiden tileistä on kysymys mutta se ei koske yrityksiä

eli tässä raportissa kerrotaan että suomi lähestyy yhdysvaltoja vahvassa osallistumisessa afganistanissa ennen kuin päätöstä on edes tehty

tämän finanssikriisin jälkeen me kaikki tunnistamme tämän ison ongelman että meillä on salaisia tilejä meillä on olemassa veroparatiiseja joissa on myöskin miljardiluokan määrin myöskin suomalaista rahaa piilossa ja joista käsin jopa operoidaan helsingin pörssissä

onko se juridisesti mahdollista

viimeisimmät tiedot kertovat myös että ulkoministeri stubbin erityisavustaja jori arvonen on käynyt keskusteluja samassa lähetystössä ja antanut ymmärtää että jos kokoomus johtaa hallitusta tämän kevään vaalien jälkeen se vie maan natoon

tämä on vakava iso asia mutta se että me vain teemme san marinon andorran ja joidenkin muiden veroparatiisien kanssa näitä tietojenvaihtosopimuksia on osittain tämän varsinaisen ison ongelman välttelyä

ulkoministeri stubb oliko avustajallanne teidän lupanne tällaisen arvion tekemiseen

arvoisa puhemies

nyt meillä lakkaa tämä ajatus siitä että inkeriläiset voisivat paluumuuttajina palata suomeen

kannatan ed

tästä on myöskin julkisuudessa moitittu presidentti koivistoa aikanaan että hänen aloitteestaan käynnistyi tämä paluumuuton mahdollisuus

on monasti arvioitu että inkerinsuomalaiset eivät ole suomalaisia vaan venäläisiä kun tässä tapauksessa monilla jopa äidinkieli tahtoo olla venäjä koska he ovat tietysti assimiloituneet siihen yhteiskuntaan

mutta kannattaa muistaa että inkeriläiset siis kansana ovat suomalaisia

tiusasen näkemykseen siitä että miekoista mieluiten auroja

historian kuluessa aikanaan stolbovan rauhan jälkeen kun ruotsi suomi lähti asuttamaan nevajoen suistoa sinne siirrettiin itä suomesta väestöä

nyt haluaisin tiedustella ministeri häkämieheltä kun hän tietysti tuntee tämän prosessin taustoja tarkemmin missä määrin tällaisia alumiinikäsiteltyjä aluksia voidaan myöskin käyttää siviilikäytössä

kaikessa kaupankäynnissä on olemassa välillisiä veroja paitsi erään hyödykkeen osalta

kuinka paljon tässä on mahdollista tutkimus ja tuotekehittelyn kautta luoda edellytyksiä myöskin siviilialuksien kehittelytyöhön jolloin nähdään että tässä voisi mahdollisesti olla myöskin tätä aurakomponenttia ei ainoastaan miekkaa

minusta on ollut kohtuutonta kun suomessa on käyty keskustelua siitä että inkeriläisiä jotka ovat tänne paluumuuttajina tulleet pidetään ulkomaalaisina ja heidän asemaansa suomessa on ikään kuin haluttu halveerata

nyt sosiaalidemokraatit ovat esittämässä pientä välillistä veroa pörssiveron kaltaista veroa

oletteko te valmiita siihen että myöskin rahan kauppaa aletaan verottaa

edustajat tiusanen ja pulliainen kiinnittivät omissa puheenvuoroissaan huomiota veroparatiiseihin ja niiden ongelmiin ja ilmiöihin mitä niistä seuraa suhteessa koko kansainväliseen finanssijärjestelmään tietenkin myös suomi mukaan lukien

on kysymys saadaanko se raha yhteiseen käyttöön

me tiedämme että suomalaistakin rahaa on paossa ulkomailla veroparatiiseissa ilmeisesti miljardeja euroja

äärimmäisen suuressa tuskassa ja kärsimyksessä inkeriläiset ovat olleet ja minä vielä korostan että he ovat suomalaisia lähtökohdiltaan

me emme tarkkoja lukuja tietenkään tiedä koska kysymys on usein salaisista tileistä ja juuri tyypillisesti ilmiöstä veroparatiisi joka on tietysti hyvin lähellä sitä harmaata taloutta mistä ed

kysymys on siis usein pienistä saarivaltioista joista monet kuuluvat myöskin euroopan unionin hallintapiiriin muun muassa monet brittein saarista ovat tällaisia

nyt tässä on kysymys siitä että yksi keino tarttua näihin veroparatiiseihin on tämä monacon kanssa tehtävä sopimus joka minusta itse asiassa on arvoisa puhemies tapa kiertää tämä ongelma

nyt nämä veroparatiisivaltiot ovat alkaneet tehdä keskinäisiä verotietojenvaihtosopimuksia

pienet saarivaltiot tekevät sopimuksia keskenään ja yksi ja tätä arvoisa puhemies haluan alleviivata veroparatiisivaltio nimeltä suomi perustelen hetken kuluttua sitä miksi sanon näin on myöskin tämmöisten vaihtosopimusten piirissä

jos olette arvoisa puhemies katsonut kun näitä sopimuksia täällä on läpikäyty viime keväästä asti niin näissä valtioissa joiden kanssa suomi nyt verotietojenvaihtosopimuksia tekee on siellä listauksessa ollut andorraa san marinoa liechtensteinia ja nyt tässä on sitten upeasti monaco kyseessä

tämä on itse asiassa kiertotapa näille veroparatiiseille päästä irti siitä todellisesta verotietojen vaihdettavuudesta jota tarvittaisiin jos toimittaisiin suurten toimijoiden kesken

olen täysin samaa mieltä ed

kalliksen kanssa tämä täytyy saada avoimeksi

sanon sen siksi että meillä on harvinainen käytäntö suomalaisessa pörssissä

hallintarekisteri

tämähän on erittäin epätyypillinen tapa käydä pörssissä kauppaa kun me emme tiedä omistajaa kun kysymys on hallintarekisteriin piilotetusta kaupankäynnistä

ja yli puolet lähes kaksi kolmasosaa helsingin pörssissä käytävästä kaupasta on hallintarekisterissä piilossa tapahtuvaa kaupankäyntiä jolloin me emme tosiasiassa tiedä mitä on kaupankäynnissä kohteena ketkä ovat ostajia ketkä ovat myyjiä

tässä on tarkoitus saada ikään kuin liikevaihtoverotyyppinen vero kaikkeen rahalla käytävään kauppaan on kysymys arvopaperikaupasta on kysymys velkakirjojen ostamisesta obligaatioiden ostamisesta on kysymys ennen kaikkea johdannaiskaupasta joka on sellainen hallitseva muoto jolla arvopaperikauppaa tällä hetkellä käydään ja luonnollisesti siihen liittyy myöskin valuuttakauppa

kaikessa kaupankäynnissä on olemassa välillinen vero

tämä on erikoista salailukulttuuria joka on yksi tämän finanssikriisin ytimessä olevia asioita että meillä on piilossa olevaa kaupankäyntiä jolle tämä hallintarekisteri antaa suojan

eli kaikkeen rahalla käytävään kauppaan tulisi tällainen vero

outoa että se on ainoa hyödyke josta käydään laajemmin tietysti kauppaa jossa ei ole liikevaihtoveron ja arvonlisäveron tyyppistä verotusmuotoa ja tähän onneksi nyt on tartuttu ennen kaikkea kansainvälisen sosialidemokraattisen liikkeen ansiosta

ministeri katainen miksi te ette ole olleet aktiivisia kun olemme kysyneet useaan kertaan muun muassa suuressa valiokunnassa miksi ette ole olleet aktiivisia esimerkiksi ecofinissä siinä että eurooppalaisella tasolla edettäisiin tässä arvopaperikaupan verotuksessa

miksi te ette tue tätä yhteistä eurooppalaista pyrkimystä

arvoisa puhemies

lauri oinonen viittasi kansan syvään oikeustajuun ja minä olen täysin vakuuttunut että suomen kansalaiset kunnioittavat kahta perusoikeutta

ensimmäinen perusoikeus on liikkumisvapaus

suomalaiset liikkuvat suomessa suomalaiset liikkuvat maailmalla suomalaiset katsovat oikeudekseen muuttaa ulkomaille

tämä on yksi kansan sisäisessä oikeustajussa oleva asia

zyskowiczkin toivottavasti tietää sen että suomi on virallisesti allekirjoittanut geneven sopimuksen ja siinä lähtökohtana on se että ihminen joka joutuu vainotuksi kotimaassaan voi saada suomesta suojan

jäin pohtimaan ed

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys ja tämä ensimmäinen käsittely sekä puolustusvaliokunnan lausunto tässä asiassa ovat varmasti paikallaan ja siltä osin oikeusturvaa parannetaan

meidän täytyisi varmasti jotta edes suhteellisesti olisimme mukana niiden maiden joukossa jotka luontevasti tarjoavat suojaa olla vähintään ruotsin tasolla jolloin turvapaikanhakijoiden määrä on kymmenkertainen

sääli vain ettei ole tartuttu varsinaiseen isoon asiaan ja siihenhän tietysti pitäisi tarttua joka koskee ylipäätään asevelvollisuusjärjestelmää suomessa ja ennen kaikkea sitä että meillä edelleen siviilipalvelus on osin rangaistusluonteinen

onko tämä se taso mitä te haette

on uskomatonta tämä keskustelu täällä turvapaikan hakemisesta

tämä lähtökohta ei ole ollenkaan sama

he ovat todellakin savosta savo karjalasta siirrettyjä suomalaisia

arvoisa puhemies

tämä veroasioita koskeva tietojen vaihto liechtensteinin kanssa kun sen hallituksen esityksenä tässä läpi käy on sinänsä voisi sanoa hyvä asia

pulliaiseen on tuotu jo selkeästi esille tosiasiassa kun me olemme täällä eduskunnassa nyt viimeisen vuoden aikana käyneet näitä verotietojen vaihtosopimusjärjestelyjä eri valtioiden kanssa nämä valtiot ovat seuraavan kaltaisia kuten hyvin tiedätte

tietysti larin paraske jonka patsas on helsingin keskustassa kertoo inkeriläisen kulttuurin voimasta

siellä on san marino siellä on andorra siellä on caymansaaret ja siellä on tämmöisiä pieniä veroparatiisivaltioita ja kuten ed

tämä on iso iso iso häpeäpilkku ja tähän tietenkin toivoisin että olisi hallituskin vakavasti paneutunut ja saisimme tässä suhteessa oman käytäntöjärjestelmän asevelvollisuuden osalta vastaamaan tätä aikaa

tavoitteena on päästä pois oecd maiden mustilta listoilta ja silloin tällaiset pienet pohjoismaat toimivat hyvinä sopimusreferenssivaltioina jotta tuolta oecdn mustalta listalta päästäisiin pois

tärkeämpää on että ne pannaan täytäntöön ja ne johtavat myöskin konkreettisiin toimiin ja vielä tärkeämpää on että tämä avoimuus joka tässä kohdassa ikään kuin näyttäytyy nyt liechtensteinin kanssa tulisi osaksi koko finanssijärjestelmää globaalisti

arvoisa puhemies

me olemme täällä viime viikkoina viime kuukausina käyneet vakavaa vakavaa keskustelua siitä missä kansallinen finanssijärjestelmä on ennen kaikkea kun täällä on puhuttu irlannista portugalista viimeksi ja aikaisemmin kreikasta